on ollut liikuttavaa seurata hallituskumppanienne uskollista tukea teille kaikissa tämän loputtoman tapahtumasarjan käänteissä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vasemmisto olisi halunnut painottaa säästöissä enemmän asehankintojen osuutta

nythän me tiedämme että maailma on muuttunut myös näissä yk johtoisissa rauhanturvaoperaatioissa ja ikävää on kuten varmasti kaikki muistamme että nimenomaan libanonissa tehtiin isku tietoisesti kohti ykn rauhanturvaajia

meillähän on hyvä kokemus tai huono kokemus siitä miten eu toimii tällaisena puolustuksellisena elimenä

omassa kaupungissani vedetään päiväkodeista ja kouluista keittäjätkin pois ettei vaan olisi niitä aikuisia siellä lapsiryhmien seassa eli se on täysin väärä suuntaus

ihmettelenkin miksi tähän sääntelyyn joka suojaa vahvempaa suuryritystä rehtiä suomalaista pienyrittäjää vastaan ei puututa

ei voi enää tulla muuhun tulokseen kuin että avuttomina anteeksi nyt piipittävillä vihreillä on pesä siellä vanhasen lautakasassa

kyllä tähän viron ilmaharjoitukseen nyt vain valitettavasti liittyy outoja piirteitä vaikka ministerit ja osittain myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja tässä yrittävät niitä häivyttää

työttömyysturvaan tulee suojaosuus jonka ansiosta työtön voi tulevaisuudessa tienata tietyn summan ilman että se pienentää turvaa

mistä rahat onnettomuuden sattuessa otetaan

kriisinhallintajoukkoja varten on kehitetty eun taistelujoukot joita ei ole käytetty kertaakaan sen vuoksi että nato maat eivät niitä halua käyttää

miksi puhutte vain pienistä puroista kun suuret virrat vievät pääomat ulkomaille harmaan talouden suojissa

yhdessä toimien niillä on taas vaikutusta maailmanlaajuisesti olipa kyse ilmastosta ja ympäristöstä rauhasta maailmankaupasta tai kehitysyhteistyöstä

sen vuoksi kun me teemme tätä ratkaisua on tiedostettava että tämä on iso ja vakava ratkaisu koska vaaratekijöitä on paljon ja siviiliuhreilta tai rauhanturvaajauhreilta ei välttämättä pystytä välttymään

ensinnäkin se jos ei minkäännäköistä kutsua ja pyyntöä ole miten sitä on käsitelty siellä hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa on yksi kysymys

hajoavan jugoslavian osavaltiopoliitikot ryhtyivät kuitenkin asevoimin hamuamaan itselleen uusia alueita ja alamaisia

risto siilasmaan vetämä asevelvollisuustyöryhmä nosti esille mallin jossa noin puolet varusmiehistä suorittaisi lyhyemmän neljän kuukauden koulutuksen

eräs hyvin huolestuttava esimerkki minkä vuoksi myös tarvitaan tätä luokkakoon rajoitusta on se että vaikka ryhmään integroitaisiin lapsia jotka tarvitsevat erityistä tukea niin silti se ei välttämättä tarkoita sitä että ryhmäkokoa pienennetään

kun meillä on jo esimerkki siitä että eun vahvuus on siviilikriisinhallinnassa taloudellisessa yhteistyössä rauhanrakentajana mitä lisäarvoa siitä tulee eulle että siitä tehdään myöskin sotilaallinen liittouma

liikemiesten ja yritysten on ollut sallittua tukea puolueita ja yksittäisiä ehdokkaita

totta kai jos asiaa on käsitelty niin kuin ministeri kertoi suljetussa tilassa joka on äärimmäisen salainen niin että ei käytetä puhelimia ettei voida kuunnella ja muuta niin ettekö te herra ministeri ole ihmetellyt sitä kenen intressissä on ollut vuotaa tätä

ilman mittavaa piilotukea veronmaksajilta ydinvoima olisi kannattamatonta

tällöin on selitetty että kyse ei ole vastapalveluksen ostamisesta vaan siitä että tällaiset tukijat ovat toivoneet valituiksi tulevan myös sellaisia ihmisiä jotka ymmärtävät heidän näkemyksiään

herra puhemies

neljän kuukauden palvelus olisi suomessakin hyvä askel kohti suurempaa valinnanvapautta ja nykyaikaisempaa turvallisuusajattelua

herra puhemies

tämän tietäen voimme hyvin kysyä mihin tarvittiin hajoamissotia mihin tarvittiin väkivaltaisia yrityksiä muuttaa rajoja

eu voi saada kansalaisten tuen vain jos se suojelee työtä hyvinvointia turvallista elämää ja ympäristöä

oikeus kokopäivähoitoon säilyy jatkossakin paitsi työttömien myös pätkä ja silpputyöläisten lapsilla samoin kuin sosiaalisista syistä

siltä osin kuin tuki on välillisesti tullut työnantaja ja elinkeinoelämän järjestöjen jäsenmaksuista se on oikeuttanut myös verovähennykseen

voiko olla niin että on joku henkilö siellä paikalla jonka intressissä on erityisesti ollut lähteä mukaan tähän ja on sillä tavalla yritetty sitten tehdä tästä mitätöntä kun varmasti suuri osa poliittisistakin päättäjistä on sitä mieltä että tässä harjoituksessa välttämättä ei ole mitään järkeä eikä myöskään ole hyötyä suomelle

selonteko on selkeässä ristiriidassa eduskuntaryhmien edustajien muodostaman seurantaryhmän yksimielisen mietinnön kanssa

ukrainan sisällä on vielä edellytyksiä sopia rauhanomaisesti alueiden ja kieliryhmien asemasta ilman että mikään ulkopuolinen taho ilmoittautuu niiden oikeaksi tulkitsijaksi

ihmettelen niitä puheenvuoroja joita täällä on kuulunut aika paljon ilmeisesti opettajakansanedustajien suusta ja epäilenpä käyttäisivätkö he näitä samoja puheenvuoroja jos olisivat vielä siellä koulumaailmassa eli että ei voida säätää tällaista kattoa sen takia että siitä muodostuu myös minimi

herra puhemies

kolikon kerjääjä on oikeistopoliitikon mielestä inhottava rikollinen mutta satojen miljoonien ydinvoimatukiaisten kerjääjä ei

lopuksi

euroopan on oltava myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa arvon projekti

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus toteutetaan joustavalla tavalla siten että osa aikaisen päivähoidon tunnit voi perhe käyttää kuten haluaa

ensinnäkin natoa arvioidaan kauttaaltaan myönteisesti ja toiseksi esitetään puolustusbudjetin voimakasta kasvattamista

yhtä lailla palkansaajajärjestöt ovat halunneet että valituiksi tulee myös palkansaajien asemaa ja työelämän kysymyksiä ymmärtäviä kansanedustajia kun työnantajat ovat tukeneet omia bulvaanejaan

talous on saatava vahvemmin demokraattiseen hallintaan

sen takia herättää kyllä hämmennystä että miksi nyt esimerkiksi ministeri haglund tuo voimakkaasti esille että tämä on ihan välttämätön sopimus jotta voidaan tätä harjoittelua yhteistyössä tehdä kun ainakin mitä minä itse ymmärrän tätä harjoittelua tehdään koko ajan pohjoismaiden kesken tehdään eun kesken myös nato yhteistyössä tehdään harjoituksia

venäjän sotilaallisen painostuksen alla krimillä tehtyjä päätöksiä ja tulevaa kansanäänestystä on vaikea pitää täysin aitona ja legitiiminä alueen ja sen asukkaiden tahdonilmauksena

tästä näkökulmasta on tulevaisuudessa uudistettava euroopan unionia ja talous ja rahaliittoa

edellisen hallituksen paras hanke epäonnistui koska sen kantavaksi ideaksi tuli keskustan valtarakenteen säilyttäminen

nämä ovat ne kaksi keskeistä kohtaa joihin valiokunnan ja koko eduskunnan on puututtava

herra puhemies

siksi hallitusneuvotteluissa ja selonteon valmistelussa painotimme sitä että suomen ei pidä sitoutua ennakkoon puolustusmenojen kasvattamiseen lähivuosina

eikö ole vielä vaarallisempaa luottaa sitten siihen että ne suositukset rajaisivat sitä maksimioppilasmäärää

uskomme että se lisää isien osallistumista ja samalla tasaa osaltaan vanhemmuuden kustannuksia nais ja miesvaltaisten alojen työnantajille

suomen tulevaisuuden energiaratkaisu ei voi olla vanhentunut ja aivan liian vaarallinen ydinvoima

suomen hallitus ja muiden unionimaiden hallitukset ovat tähän asti reagoineet tapahtuneeseen varsin harkitusti ylilyöntejä välttäen

puheenjohtaja kiviniemi ja muut keskustan valtapelin sijasta teidän tulisi olla enemmän huolissanne kansalaisten palveluiden turvaamisesta

noloksi tämän tilanteen tekee se että pääministeri oli aikoinaan nuorisosäätiön hallituksessa jakamassa vaalitukea itselleen

vasemmistoliiton mielestä armeijan menoja tulee aikanaan rauhassa ja maltilla arvioida talouden näkymien ja yhteiskunnan muiden tarpeiden pohjalta

näin on syytä toimia myös jatkossa

hallitus asetti itselleen vaativan tavoitteen uudistaa kuntarakennetta jotta kaikille voidaan turvata tasapuolisesti laadukkaat palvelut

ne eivät ole korvamerkittyjä vaan ne ovat sidottuja kunnanvaltuutettujen ja koululautakuntien tai opetuslautakuntien jäsenten päätöksiin

menneitä ovat onneksi ne viime porvarihallituksen ajat jolloin asemenot saivat superindeksillä automaattisen korotuksen joka vuosi samalla kun eläkeläiset joutuvat tyytymään leikattuun indeksiin

arvoisa puhemies

ärade talman

samaten tutkintaan tulee joidenkin järjestöjen mahdollinen valtionavustusten väärinkäyttö ja näiden järjestöjen päättäjien osuus siinä

när republikens president öppnade riksdagen försäkrade hon att trots redogörelsens ändrade ordalag ändras inte politiken

jotta kunnat selviävät vaikeista haasteista näinä aikoina on selvää että niiden tulee nyt ottaa vakavasti kuntarakenteen uudistaminen

ministereiltä edellytetään oikeusoppineidenkin mukaan parempaa käytöstä kuin tavallisilta ihmisiltä nuhteettomuutta ja lakien kunnioittamista

enligt presidenten kommer nato medlemskapet inte ett dugg närmare

arvoisa puhemies

uudistus vahvistaa kunnallista demokratiaa kun päästään eroon erilaisista hallinnollisista erityisratkaisuista jotka ovat siirtäneet päätöksentekoa kuntien ulkopuolelle

sen verran tässä vaiheessa hallitus uskaltaa sanoa että periaatteessa kestävyyttä voidaan parantaa rakenteellisilla uudistuksilla veroja korottamalla tai menoja leikkaamalla

hallituksen on syytä näyttää että kuntauudistus otetaan vakavasti ja kansalaisten kanssa käydään vuoropuhelua ja että lopputuloksena ovat kaikille paremmat palvelut

vanhanaikainen ajattelu rajojen vartioinnin ja suojelun merkityksestä on väistymässä muualta kuin perussuomalaisten ja muun äärioikeiston kaivamista talvisodan aikaisista poteroista

jotta nato intoilijat eivät voisi käyttää selontekoa oman politiikkansa välineenä on eduskunnan syytä ottaa selkeä torjuva kanta tähän asiaan

jos kerran tällä säätelyllä mikä tällä hetkellä on päädytään tällaisiin lopputuloksiin niin ainoa tehokas keino puuttua siihen on se että säädetään laki

useilla ministereillä ja suurella osalla kansanedustajiakin näyttää olevan uusi suosikkiharrastus osalla ilmeisesti sivuelinkeinokin taulukauppa

arvoisa puhemies

vasemmistoliitolle on tärkeää suomalaisen työn ja yrittämisen suojeleminen epärehellisiltä huijareilta jotka jättävät hoitamatta vastuut yhteiskunnalle ja polkevat palkkoja

nykyaikaisessa ajattelussa rajojen ylittävää vuorovaikutusta tulee edesauttaa eikä suinkaan estää

kun vasemmistoliitto on tehnyt tämän esityksen niin sitä ei voida hyväksyä mutta se on todella ikävää koska tämä olisi se tehokkain keino puuttua näiden luokkien kokoihin